arvoisa puhemies

olemme aivan erityisesti työ ja elinkeinoministeriössä katsoneet työkyvyttömyyseläkkeellä olevien mahdollisuutta siirtyä takaisin työelämään ja siitä on sata komiteasta tulossa linjaukset siten että eläke voidaan jättää lepäämään ja että nimenomaan työntekoa voidaan kannustaa

kyllä kuntaliiton ja työ ja elinkeinoministeriön rahoittama hankintayksikön osalta jota olemme rahoittaneet määräaikaisesti siltä pohjalta että hankintaosaaminen leviäisi kuntiin ja että hankintayksiköt oppisivat tässä prosessissa niin että jossain vaiheessa tätä neuvontayksikköä ei enää tarvittaisi ainakin tällä hetkellä näyttää siltä että sen tarve jos ei lisäänny niin ainakin pysyy samalla tasolla

täytyy tavallaan katsoa tätä pienten yritysten toimenpideohjelmaa mitenkä eri keinoin pystyttäisiin saamaan pk yritykset osallistumaan näihin prosesseihin tai sitten nimenomaan välittämään mahdollisuuksia suorahankintoihin

ei tietenkään voida sulkea ulos joitain tilaajia mutta laatua voidaan määritellä tavalla joka antaa mahdollisuuden sitten lopputuotteen laadun tarkistamiseen siten että esimerkiksi lähiruoka etäisyys on mahdollista tai toistaiseksi voimassa

arvoisa puhemies

tulkitsen tämän keskustelun hengen sellaiseksi että vuokratyö hyväksytään ja että se on tullut pysyäkseen työmarkkinoille vaikka sekin totta kai heijastaa sitä tiettyä epävarmuutta joka on osa tämän päivän työmarkkinoita

mutta vuokratyö sopii tiettyihin elämäntilanteisiin ja useissa työehtosopimuksissa on tietyllä toimialalla määritelty edellytykset joilla vuokratyötä voidaan käyttää

yksi tämmöinen vaihtoehto jota on ehdotettu on nimenomaan käänteinen arvonlisävero jonka kautta tilannetta voitaisiin parantaa

kyllä tiedämme että valtiovarainministeriössä on tiettyä vastustusta sen takia että se tuottaisi monimutkaisen järjestelmän mutta tässä kuitenkin etenemme ja katsomme selvityksiä keväällä

tämä esitys joka nyt on täällä keskustelussa ei tietenkään ratkaise vuokratyön kokonaisvaltaisia ongelmia mutta tässä kuitenkin tuodaan tiettyjä parannuksia ja kun hallitus on sitoutunut kolmikantayhteistyöhön niin tämä esitys heijastaa sitä mihin kolmikantayhteistyössä tällä hetkellä päästiin

siinä toisaalta on olemassa tietenkin riski siitä että työttömyys lisääntyy jos takuupalkka otetaan käyttöön tai kuten täällä toisin sanottiin vuokratyön käyttöä rajoitetaan

työttömyysturva miten sovitellaan päivärahoja jnp

nyt on niin että johtamassani joustoturvatyöryhmässä joka tällä hetkellä jatkaa työtään nimenomaan vuokratyöhön liittyvät lainsäädännölliset ongelmat ja kokonaisvaltaiset ratkaisut tulevat esille

toisin sanoen työ jatkuu

hallitus kohdentaa työttömyyden hoidossa erittäin voimakkaasti tiettyihin kohderyhmiin toimenpiteitä ja työttömyys etenee tällä hetkellä hyvin vaiheittain

hallitus on vastannut kouluttamalla lomautettuja ja mahdollistamalla erittäin edulliset koulutusmahdollisuudet lomautetuille

ikäänkuin tässä aika

lyhentämistä jo ilmoittanut jo olevansa valmis

eu kysymyksiin jotka julkisuudessa ovat olleet

tässä ensinnäkin käänteisestä arvonlisäverosta sen verran että otin positiivisesti kantaa käänteiseen arvonlisäveroon jo silloin kun uudenmaan työsuojelupiirin tulokset tästä tilaajavastuulain valvonnasta tulivat esille ja näin ollen olen vakavasti sen kannalla

totta kai hallituksen tavoitteena on rajoittaa niin määräaikaisia työsuhteita kuin vuokratyötä silloin kun edellytykset ovat olemassa vakituiselle toistaiseksi voimassa olevalle työsuhteelle

tämä on myös lainsäädännön tavoite

en muista tarkkaa prosenttilukua kuinka suuri se on mutta se on kuitenkin huomattava toisin sanoen tämä on myös kanava pysyvään työsuhteeseen

suomessahan työehtosopimukset ovat kuitenkin yleisesti voimassa joten tämmöistä halpatyövoimamarkkinaa sinänsä ei ole tarkoitus kehittää eikä mahdollistakaan kehittää

se ei toteudu kaikkialla vielä ja tulemme tekemään parhaamme edellytysten parantamiseksi että käyttäjäyrityksissä kaikkia työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisina

työsuojeluviranomaisten tuottavuusohjelmasta totean että se todellakaan ei kuulu työministerin toimialaan vaan on ministeri hyssälän alaisuudessa

nimenomaan valvontatehtävien ja työtehtävien lisääntyminen asettaa tuottavuusohjelman vaatimukset ehkä hiukan kyseenalaisiksi

nykyistä selkeämpi aukiolojärjestelmä antaisi kaupalle ja sen henkilökunnalle vakaamman toimintapohjan kehittää kauppaa pitkäjänteisellä tavalla

arvoisa puhemies

selonteko hankintalaista tuo mielestäni aivan selkeästi esiin hankintalain soveltamisessa ainakin näin alkuvaiheessa olevat ongelmat

byrokratian lisääntyvät kustannukset vaikeuden määritellä laatu ja kysymyksen kokonaistaloudellisesta hyödystä

liikkumisen vähentäminen on tärkeä tavoite

selonteosta käy myös selkeästi ilmi että ongelmia on nimenomaan pienten yritysten mahdollisuuksissa osallistua kilpailuihin

siinä säädetään että tämän lain voimaantulon jälkeen haja asutusalueille avattavat kaupan suuryksiköt sekä niihin vaikutuksiltaan verrattavat myymäläkeskittymät olisivat aukiolosäännösten piirissä

tässä osaratkaisuna on tarjottu osahankintoja ja näkisinkin että kunnalla itsellään tai kuntayhtymällä on mahdollisuus valita miten haluaa hankinnan toteuttaa

on olemassa riski että kun hankitaan suuria määriä ja hankinnat keskitetään pienet yritykset eivät pysy mukana

hankintalain selonteossa todetaan selkeästi että hankintalaki ei sinänsä ole vielä tuonut minkäänlaisia innovaatioita uusia ratkaisuja tai uusia toimintamalleja vaan toistaiseksi energia on kohdentunut itse hankintalain säännösten tulkitsemiseen

tämä on merkittävä parannus nykytilaan jossa huoltoasemakaupalla on muista kaupan aukioloajoista poikkeava asema suomalaisessa kaupan rakenteessa

tällä hetkellä on valmisteilla valtioneuvoston periaatepäätös nimenomaan kestävän kehityksen hankinnoista ja näkisinkin että se on yksi tapa tosin vain yksi tapa lisätä ympäristökysymysten merkitystä hankinnoissa

tämä koskee erityisesti kolmatta sektoria

arvoisa puhemies

tässä todetaan että kolmas sektori ei saa erityiskohtelua

kolmannella sektorilla on mahdollisuus muodostaa erityyppisiä osakeyhtiöitä joissa sitten tämmöinen yhtiömuoto on vallitseva

se vaan vaatii aivan erillisen selvityksen

vaikuttaa kuitenkin siltä että kolmannen sektorin ongelmat olisivat enemmänkin verotukseen liittyviä siihen milloin toiminta katsotaan liiketaloudelliseksi

näitä kysymyksiä selvitetään tällä hetkellä oikeusministeriön alaisuudessa kansalaisvaikuttamisen neuvottelukunnassa

ehdotuksessa tämä on huomioitu siten että määrätyille elinkeinonharjoittajille taataan mahdollisuus pitää kauppakeskuksissa tai vastaavissa myymäläkeskittymissä liikkeensä suljettuna yhtenä viikonpäivänä

arkipäivien normaalit aukioloajat eivät ole nykyisin aiheuttaneet kauppakeskuksissa ongelmia

tässä toivoisin että kunnat tekisivät yhteistyötä

meillähän on kuntaliiton kanssa yhteinen palveluyksikkö joka palvelee hankintayksiköitä ja se neuvonta on ollut erittäin tärkeää

arvoisa puhemies

liikeaikalailla ratkotaan kysymystä kauppojen aukiolosta

tällä lailla ei pystytä ohjaamaan kaikkea kauppaan liittyvää

kaavoitus ja maankäyttö ovat ensisijaisessa asemassa kaupan sijoittumiseen ja yhdyskuntarakenteen hajautumiseen liittyvissä kysymyksissä

lopuksi totean että hankintalaki on varmaan tuonut paljon turhaa työtä ja valvonta vaatii erityistä huomiota

se on kuitenkin ensi askel julkisten varojen parempaan käyttöön

liikeaikalailla voidaan antaa lähikaupoille kilpailuetua kuten nyt on tehty

kysymykseen siitä tarvitaanko hankintalakia voidaan todeta että se on lisännyt avoimuutta ja vertailtavuutta ja pitemmällä tähtäimellä uskon että se myös parantaa hankintaosaamista ja jatkossa kehittää julkisten hankintojen tekoa ja niihin liittyvää osaamista

arvoisa puhemies

käydään debattia osuuteen vastus paavo revon kyttäättekin kiven painikkeella ja asemalla pystyyn

näistä pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen selvitys toteaa että jos viikko ostoja pystytään jakamaan aikaisempaa tasaisemmin eri viikonpäiville syntyy yhteiskunnalle monenlaisia hyötyjä

hyötyjä tulee myös asiakasliikenteestä

liikeaikalain vaikutuksia työllisyyteen on tutkimuksissa sivuttu mutta niitä on erittäin erittäin vaikea arvioida

samaten aukioloaikojen vaikutukset myynnin volyymiin olisivat positiivisia etenkin suurmyymälöissä

työ ja elinkeinoministeriön tilaamissa asiantuntijalausunnoissa todettiin että kaupan aukioloaikoja on syytä säädellä

tämä saattaisi johtaa kuten aikaisemmin totesin kaupan yhä voimakkaampaan keskittymiseen josta kärsisivät erityisesti autottomat pienet taloudet

fi foorumilla kansalaisten keskustelussa

oikeusministeriön ja työ ja elinkeinoministeriön niin kutsutussa juho työryhmässä on tutkittu mahdollisuutta tämmöiseen kevyempään menettelyyn nimenomaan hankintalakiasioiden sovittelussa ja tässä on kuitenkin päädytty siihen että vaikka vapaaehtoinen sovittelu voisi olla toimiva ratkaisukeino tietyissä tapauksissa ei ole kuitenkaan nähty järkevänä sitä että rajallisia julkisia resursseja käytettäisiin nimenomaan hankintojen sovitteluun

tässä ainakin toistaiseksi nythän hankintalain voimaantulosta on kulunut vasta vähän yli vuosi panostetaan ainakin neuvontaan

tästä ongelmasta olemme keskustelleet suomen yrittäjien ja elinkeinoelämän keskusliiton kanssa ja ne rupeavat nyt markkinoimaan tätä järjestelmää siten että sen tunnettavuus huomattavasti lisääntyy

se edellyttää neuvotteluprosessia